arvoisa puhemies

näin olen ymmärtänyt

valiokunta korostaa mietinnössään että rautatiejärjestelmän turvallisuuden parantaminen on jatkuva prosessi johon sekä alan viranomaisten että muiden toimijoiden on sitouduttava

te jäätte historiaan ministeri katainen tämän maan luultavasti ennätyksen omistavana siinä miten investoinnit painuvat alas ainakin näiden ennusteiden mukaan

valiokunta pitää tätä esitystä kokonaisuus huomioon ottaen direktiivin pohjat huomioiden tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä mainituin muutoksin ja muutosehdotuksin

tämä pitää sisällään työnantajien ohella myös teleyrityksiä lisäarvon palvelun tuottajia yhteisöjä

eihän tästä ota selvää

nyt me kuulimme ministerin suusta että jos tulee hyökkäys sinne tietoturvajärjestelmän sisälle niin silloinkin tämä laki laukeaa ja antaa mahdollisuuden

sen takia minä olen sanonut että lainsäädännön pitää olla ymmärrettävää niin että se aukeaa myös kansalaisille ja väitän että tämä lainsäädäntö ei kyllä aukea kellekään ikävä kyllä

kun ed

sitä en nyt muista ulkoa koskiko sen arvio koko alaa vai oliko se arvio sen omasta toiminnasta sitä yksityiskohtaa en nyt muista mutta puhutaan kumminkin isoista rahamääristä

sehän on hieno asia ja todella kannatettava asia

kyllä siinä pitää olla silloin joku joka sitten vastaa että esimerkiksi hätäpuheluiden ja hätäviestien joita pitää saada pitää toimia kaikissa olosuhteissa

kalmarin ajatuskin on lähtenyt että sen pitää olla niin kun niin on järjestetty järjestettyä toimintaa

sitten myös se keskustelu pitäisi käydä ja pitää käydä koko yhteiskunnassa kuka sitten oikeastaan vastaa sähkön toimittaja vai se operaattori vai miten tämä kustannustenjako pitää hoitaa

pulliainen sanoi

langat käärittiin rullalle ja nyt eivät sitten viestit kulje ja ihmiset ovat näitten varassa monessa vakavassakin tilanteessa että sillä vakavuudella siihen pitää suhtautua

asia on moniulotteinen ja monisyvyyksinen ja monivivahteinen joten esittelen nämä molemmat tässä yhdellä puheenvuorolla ja sitä kautta saa ehkä kokonaiskuvan näistä molemmista käsiteltävinä olevista asioista

jos me emme saa tätä väylästöä pidettyä edes tällä tasolla niin meidän on ihan turha puhua mistään rahastomalleista koska se on sitten pois jossakin vaiheessa sieltä jos ei perusväylästöä pidetä kunnossa

minun mielestäni eduskunnalla pitäisi olla kristallinkirkkaana mielessä se että haetaan veronmaksajille edullisimmat tavat rahoittaa jos mennään johonkin muuhun kuin budjettirahoitukseen

kyllä tätä on pakko katsoa kokonaisuutena ja sitten vaikuttaa niihin kriteereihin jotka sitten ai heuttavat sen jakoperän jota siellä rahoituksessa jää ja minun mielestäni tämä on kohtuullisen onnistunut nyt jos nyt katsotaan esimerkiksi lapin lääniä

keskityn seuraavassa niihin lakiehdotusten asiakohtiin joihin valiokunta on mietinnössään ehdottanut muutoksia tai kiinnittänyt muutoin erityistä huomiota

ensinnäkin seuraamusjärjestelmä

hallituksen esityksessä ehdotetaan ajokorttiseuraamusjärjestelmä pysytettäväksi perusteiltaan ja rakenteeltaan ennallaan

siellä on pieniä voittajia ja pieniä häviäjiä ja suuria voittajia ja sitten suuria häviäjiä eli tämä pitäisi nyt pystyä näkemään tässä salissa että te olette kansanedustajia ette te ole mitään kunnan ihmisiä

liikenne ja viestintävaliokunta pitää erittäin valitettavana että tässä ei edetty virhepistejärjestelmän suuntaan

seuranneessa valmistelutyössä on saadun selvityksen mukaan esitetty sekä nykyistä järjestelmää kannattavia että virhepistejärjestelmän käyttöä puoltavia kannanottoja

vahvana perusteluna nykyjärjestelmän jatkamiselle valiokunnalle on esitetty että nykyiset liikenteen turvallisuusviraston tietojärjestelmät eivät vielä mahdollista pisteytykseen perustuvaa seuraamusjärjestelmää

seuraamusjärjestelmä saattaa muodostua kohtuuttomaksi paljon ajaville ammattikuljettajille joille ajokielto merkitsee käytännössä elinkeinon harjoittamisen tai työnteon keskeyttämistä ja pahimmillaan elinkeinon tai työpaikan pysyvää menetystä

hallituksen esityksessä ehdotetaan seuraamusjärjestelmää kohtuullistettavaksi lisäämällä varoituksen käyttömahdollisuutta ehdottoman ajokiellon sijasta

hallituksen esityksessä korostetaan nimenomaan että ammattikuljettajien kohdalla kysymys on seuraamuksen vaikutuksesta toimeentuloon mikä yhdessä välttämättömään liikkumiseen liittyvien syiden kanssa voitaisiin huomioida varoituksen käytössä ajokiellon sijaan määrättävänä seuraamuksena

valiokunta pitää tätä seuraamusjärjestelmän kohtuullistamista hyvänä

arvoisa herra puhemies

kyllähän tässä paljon on myös sitä mikä pitää uskaltaa myös ääneen sanoa että kyllä meillä on liian nöyrä asenne eu prosessien käsittelyn yhteydessä

tämän johdosta valiokunta ehdottaa yksimielisesti eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman jonka mukaan eduskunta edellyttää pisteytysjärjestelmään pohjautuvan ajokorttiseuraamusjärjestelmän toteuttamista

meillä on nyt niin monta esimerkkiä rikkidirektiivi sillä haetaan hyvää en minä sitä kiistä ja se on varmaan päämäärältään ja tavoitetilaltaan ihan hyvä mutta se vaan että meidän teollisuutemme ei kestä sitä

valiokunta ei kaikilta osin myöskään kannata hallituksen esitykseen sisältyvää ehdotusta että ajokieltoharkintaan toistuvien rikkomusten perusteella otettaisiin mukaan nykyisten lisäksi myös rikkomuksia joilla arvioidaan olevan todellista vaikutusta yleiselle liikenneturvallisuudelle

se oli meille melkein sietämättömän hankala hoitaa huomioiden tämän maan rakenteen asutuksen väkimäärän joukkoliikennetarpeet

ajokieltoon vaikuttavia rikesakkorikkomuksia ei pidä lisätä tässä vaiheessa kun ajokorttiseuraamusjärjestelmää ei edelleenkään ehdoteta virhepistejärjestelmään pohjautuvaksi jolloin olisi mahdollista nykyistä paremmin arvottaa eri rikkomusten tosiasiallinen merkitys esimerkiksi liikenneturvallisuudelle ajokiellosta päätettäessä

me olemme nyt neljä vuotta tehneet liikenne ja viestintävaliokunnassa töitä uskoakseni ihan kohtuullisen hyvällä yhteisymmärryksellä ja ratkaisuhakuisesti ja yrittäneet hakea ratkaisua jossa järki voittaa

arvoisa herra puhemies

eihän se voi olla niin että ne tulevat annettuina vain että me otamme ne sieltä vastaan ilman että siinä vaiheessa kun pitäisi tiukasti puolustaa sitä kansallista etua sitä mahdollisuutta ei hyödynnetä

tämän esityksen pääasiallinen sisältö on se että paketti ja kuorma autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljettaminen kiellettäisiin eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädettäisiin rangaistavaksi

joskus jopa tämmöinen opposition tarve tehdä oppositiopolitiikkaa painetaan alle jos saadaan järkeviä ratkaisuja jotka palvelevat kansakuntaa ja vievät asioita eteenpäin ja ovat jollakin lailla kumminkin sellaisia kompromisseja sisällään pitäviä jotka voi sitä kautta allekirjoittaa

valiokunta pitää kuitenkin liikenteen turvallisuuden kannalta hyvin perusteltuna sitä että matkapuhelimen käyttöä ajon aikana koskeva rikkomus lisätään ajokieltoharkintaan vaikuttavaksi rikkomukseksi

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi taksinkuljettajan ajoluvan määräaikaista peruuttamista koskevia säännöksiä koska ajoluvan peruuttaminen toistuvista liikennerikkomuksista määrätyn ajokiellon johdosta on käytännössä koettu kohtuuttoman ankaraksi

kerrottiin että eu ei anna tehdä sitä ja eu ei anna tehdä tätä ja siellä on komissiossa odottamassa ainakin jonkun asteinen rankaisu jo lähtökohtaisesti jos ette tee näin ja näin

mielenkiintoinen keskustelu joka on antanut paljon varmaan virikkeitä ja ajatuksia ennen kaikkea hallituksen suuntaan joka valmistelee nyt tätä pakettia eteenpäin

kyseisessä laissa tarkoitettu ammattimainen henkilöiden kuljettaminen edellyttää pääsääntöisesti taksilupaa joka voidaan myöntää ainoastaan henkilöautolla harjoitettavaan toimintaan

no me teimme töitä ja saimme ihan sanoisiko siedettävän ja kohtuullisen joukkoliikennelain jota nyt yritetään vielä ministeriön kanssa kyllä jurnuttaa parempaan suuntaan kun ministeriö taas tulkitsee sitä ahtaan tiukasti ja taas on kerran perusteluna eu ja sieltä tulevat määräykset

taksinkuljettajan ajolupasäännöstä ehdotetaan kohtuullistettavaksi siten että ajoluvan peruuttamisen määräaika lyhennetään vähintään kahteen kuukauteen

taksiluvan saadakseen tämän hakijan tai sitten hakijayrityksen liikenteestä vastaavan henkilön on täytettävä tietyt ammattitaitoa hyvämaineisuutta vakavaraisuutta koskevat edellytykset

rautatielaista nyt viimeaikaisesta laista säädettiin ja säädettiin päiväkausia että löydettiin yhteinen tahtotila ja saatiin jollakin lailla siitäkin toimiva niin että se istuu tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

mutta ennen kaikkeahan tässä nousee päällimmäiseksi kysymykseksi se että pitkäjänteisyyttä pitää tämän kaltaisessa toiminnassa olla kun puhutaan tuon suuruusluokan yrityksestä jos nyt tässä sopii käyttää sanaa yritys jonka toiminnan pitää kantaa vuosia ja vuosia eteenpäin ehkä vuosikymmeniksi tarvitaan ratkaisuja siellä

esityksessä todetaan myös että ajolupaseuraamuksen tulisi lähtökohtaisesti olla ajokieltoaikaa pidempi jotta seuraamuksen käytöllä on tavoiteltu vaikuttavuus

taksilupia ei kuitenkaan myönnetä kaikille luvan saannin edellytykset täyttäville luvanhakijoille vaan toimivaltainen elinkeino liikenne ja ympäristökeskus vahvistaa vuosittain kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät

valiokunta toteaa mietinnössään että ammatikseen ajavien kohdalla ajokiellon perusteena olevien toistuvien tekojen kertyminen voi myös olla tahatonta

ei tällainen malli voi olla että tässä mennään kovin monta aikaa eteenpäin ettei niitä ratkaisuja ole tiedossa ja ettei yleisradio pysty valmistautumaan siihen tulevaisuuden haasteeseen koska jos yleisradio haluaa olla vahva sen pitää olla jos tässä nyt sotatermiä käyttää eturintamassa tekniikan kehittymisessä

taksilupien määrä on siten rajoitettu ja taksiliikenteen harjoittamiseen kohdistuu useitakin velvoitteita

tässäkin olisi ollut se mahdollisuus että olisimme käyttäneet kansallista liikkumavaraa huomattavan paljon enempi katsottu kerrankin ne reuna alueet missä kulkevat reuna alueiden rajat ja mitattu sitä kautta se järkevyys tähän yhteiskuntaan joka on huomattavan paljon erilaisempi kuin keski euroopan maat

valiokunta ei pidä hyväksyttävänä sitä että ajolupaseuraamus olisi lähtökohtaisesti ajokieltoa pidempi vaan ehdottaa että säännöksen soveltamisen lähtökohtana on ajokiellon mittainen ajoluvan peruutus

tämän mukaisesti jos ajolupa peruutetaan poliisin määräämän ajokiellon vuoksi lupa peruutetaan ajokiellon ajaksi jollei teon tai tekojen vakavuudesta ja teko olosuhteista muuta johdu

voimassa oleva taksiliikennelaki ei tunne tämän kaltaista toimintaa ja tästä johtuen taksin luvanvaraista toimintaa koskevat taksiliikennelain velvoitteet eivät ole koskeneet lainkaan sitten näitä uusia toimijoita

se on siellä kirjoitettu auki ja siitä syystähän tänne tulivat nämä lausumat joissa käsketään seuraamaan ja tarkastelemaan mitä täällä lähtee tapahtumaan

liikennelääketiede ja ajoterveyden valvonta

valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen mukaan ajoterveyden ja kunnon merkitys on erittäin suuri liikenneturvallisuudelle ja se on verrattavissa rattijuoppouden aiheuttamaan riskiin

mutta ei tarvitse kovin hirveän hyvä ennustaja olla kun voi sanoa että ei lähde hyvää seuraamaan tämän lain seurauksista koko maan postiliikenteen näkökulmasta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan uudenlaisten toimijoiden esiintulo perinteisten taksitoimijoiden rinnalle on ollut myös omiaan aiheuttamaan asiakkaissa hämmennystä ja epätietoisuutta muun muassa palvelujen sisällön ja hinnoittelun osalta

toisin sanoen jos kiteyttää ei käytetty kansallista liikkumavaraa niin kuin sitä olisi ollut minun mielestäni mahdollista käyttää ja toisaalta jätettiin rahoitus auki

tiedotusvälineissäkin esillä olleiden tietojen mukaan tilanteista on seurannut myös suullisia ja osin myös ilmeisestikin fyysisiäkin erimielisyyden osoituksia taksiasemilla taksiluvan perusteella toimivien taksiyrittäjien ja uusien toimijoiden välillä

totta on mitä ministeri sanoi että kyllähän se siellä säädetään mutta ne jäävät kaikki harmaan peittoon ja katsotaan sitten minkälaisia hallituksia tässä maassa on ja minkälainen tahtotila niillä hallituksilla on lähteä muodostamaan rahoitusreittejä joilla mahdollisesti päästäisiin eteenpäin

lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus ei valiokunnan saaman asiantuntijaselvityksen mukaan kaikilta osin toimi esimerkiksi alkoholismitapauksissa ja huumeiden vieroitushoidossa olevien kohdalla

liikenne ja viestintäministeriö perusti asiaa ja sen mahdollista sääntelytarvetta pohtimaan työryhmän ja tämä meillä nyt käsittelyssä oleva esitys on valmisteltu työryhmän esityksen pohjalta

tämä on kyllä minun poliittisen historiani aikana ainutlaatuinen kokemus että piti tällainenkin tässä kokea

taksiliikennelakia ehdotetaan esityksessä muutettavaksi siten että kuorma autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljettaminen eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kiellettäisiin ja säädettäisiin rangaistavaksi

toinen osapuoli kokee niin voimakkaan pettymyksen siihen että on annettu katteettomia lupauksia että he uhkaavat jopa työtaistelutoimilla

se on kumminkin järeä keino ja se on kova keino ja minä en usko siihen että joku lähtee edes uhkaamaan sillä jos ei aidosti ja oikeasti tunne kokeneensa vääryyttä

valiokunta on saanut selvitystä valmistelussa pohdituista sääntelyn eri vaihtoehdoista muun muassa siitä vaihtoehdosta että kuorma autolla tai pakettiautolla harjoitettu toiminta rinnastettaisiin taksitoimintaan ja myös tämä toiminta saatettaisiin luvanvaraiseksi

ikävä kyllä tässä on sanottava että valiokunnan saaman selvityksen mukaan asia ei ole juurikaan edennyt miltään osin huolimatta eduskunnan ilmaisemasta tahdosta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan kyseistä vaihtoehtoa ei kuitenkaan pidetty esityksen valmistelussa hyvänä muun muassa kuluttajien palveluodotusten sekä ympäristö ja turvallisuuskysymysten vuoksi

seurujärvi kertoi valiokunnassa tehtiin täsmälleen näin elikkä luotettiin siihen mitä meille kerrottiin että näin on sovittu ilman että käytiin yksityiskohtia läpi

valiokunta pitääkin edelleen välttämättömänä että hallitus eduskunnan hyväksymän lausuman mukaisesti kehittää ajoterveydentilan valvontaa liikennelääketieteen tutkimusta ja opetusta sekä ammattikuljettajien ja kuljetusalan yrittäjien työterveyshuoltoa

mutta jotakinhan tälle nyt pitäisi tehdä jos tässä nyt on erimielisyys siitä onko tämä lakisääteinen pakko mutta ministeri kertoo että itella aikoo joka tapauksessa näin tehdä

nyt pitäisi kyllä selvittää äkkiä ne vaihtoehdot mitä nyt on tämän tilanteen laukaisemiseksi tehtävissä koska ei minun mielestäni pitäisi päästä tämmöistä tilannetta syntymään

tämä on saadun selvityksen mukaan katsottu lailliseksi kun lääkettä on käytetty lääkärin antaman lääkemääräyksen puitteissa

hallituksen arvovalta suhteessa työmarkkinajärjestöön ja uskottavuus tulevaisuuteen on niin arvokas asia tämmöiselle sopimusyhteiskunnalle että tällainen epäilyksen siemen jossa epäillään toisen sanaa näinkin kovasti että siellä ovat työtaistelutoimet toisella puolella uhkana pitäisi purkaa

ajokyvyn on tällaisissa tapauksissa kuitenkin havaittu tosiasiassa heikentyneen

valiokunta korostaa lääkärin yksilöllistä tilannearviota määrättäessä ajokykyyn vaikuttavia lääkkeitä

mikä on se keino sitä on nyt kyllä syytä miettiä ja hakea ja katsoa löytyykö sitä ja mitä näillä on sitten itse asiassa alun perin tarkoitettu

onko tässä väärinymmärrys vai väärinkäsitys vai onko oikeasti sellainen asia joka voitaisiin jollakin keinolla hoitaa niin kuntoon ettei tämmöistä tilannetta suomalaiseen yhteiskuntaan syntyisi

valiokunnan saaman selvityksen mukaan muun muassa asiakasturvallisuuden kuluttajansuojan sekä taksipalveluiden laadun luotettavuuden ja toimivuuden turvaamiseen pyrkivä ja lupien määrää koskevia rajoituksia sisältävä nykyinen taksilupajärjestelmä menettäisi merkitystään käytännön elämässä jos taksipalveluihin rinnastuvia palveluita voisi tarjota ilman taksilupaa ja siihen liittyviä vaatimuksia vaihtamalla henkilöautosta kuorma autoon

valiokunta on tässä samassa mietinnössä kiinnittänyt erityistä huomiota suomessa vakituisesti asuvien eu tai eta valtioissa tai muualla ulkomailla annettujen ajokorttien haltijoiden ajoterveydentilan valvontaan yhdenmukaistaen tätä soveltuvin osin kotimaisten ajokorttien haltijoiden ajoterveydentilan valvonnan kanssa

ehdotus vastaa niitä kehittämislinjauksia joita valiokunta on asiasta aiemmin esittänyt

valiokunta korostaa kuitenkin tasapuolisia kilpailuolosuhteita muun muassa rakennus ja kuljetussektoreilla joilla myös käytetään liikennetraktoreita osin kilpailutilanteessa kuorma autojen kanssa

valiokunnan saaman selvityksen mukaan taksiliikennelain kokonaisuus huomioon ottaen nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on kyse lähinnä voimassa olevan taksiliikennelain täydentämisestä ja täsmentämisestä jo taksiliikennelain alkuperäistä tarkoitusta ja tavoitteita vastaavalla tavalla elikkä sillä tavalla mitä eduskunta käsittääksemme on aiemminkin tahtonut

valiokunta korostaa että maa ja metsätalouskäytön ulkopuolisessa kaupallisessa kuljetustoiminnassa tulee yhtä lailla soveltaa voimassa olevia ammattipätevyysvaatimuksia

esityksessä ehdotetaan lisäksi selkeyden vuoksi taksiliikennelakiin uutta taksin määritelmää

tämän mahdollistamiseksi valiokunta ehdottaa tarvittavat muutokset kuorma ja linja autojen kuljettajien ammattipätevyysvaatimuksia koskevaan hallituksen neljänteen lakiehdotukseen

esityksessä säädetään kuorma autoa ja pakettiautoa koskevan kiellon poikkeuksena penkinpainajaisajosta ja sotilasajoista joita saisi edelleenkin harjoittaa nykyisellä tavalla ammattimaisesti